vaikka poliisi ja pakkokeinolain säännökset sisältävätkin mahdollisuuden jonka mukaan ilmoituksen tekemistä voidaan lykätä ja eräissä tapauksissa voidaan jättää kokonaan tekemättä lakivaliokunta pitää erityisen tärkeänä että hallitus seuraa ja arvioi jatkossa sääntelyn toimivuutta

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että säännökseen liittyy useita väärintulkinnan riskejä joita valiokunta on katsonut tarpeelliseksi selventää yksityiskohtaisissa perusteluissaan

lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntämiskieltoa koskevan sääntelyn osalta valiokunnan saama selvitys ehdotetusta sääntelystä on hyvin ristiriitaista

arvioinnissa on otettava huomioon myös se miten asiakokonaisuuteen vaikuttavat valmisteilla olevat anonyymi todistelu ja todistajansuojeluohjelmat

valiokunnan saaman selvityksen mukaan euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei seuraa jäsenvaltioille velvollisuutta säätää samaa sukupuolta olevien avioliittoa

osa asiantuntijoista pitää ehdotettua sääntelyä välttämättömänä kun taas osa katsoo että lainvastaisesti hankitun todisteen hyödyntämiskiellon tulisi olla ehdotettua laajempi ja osa näkee ehdotetussa sääntelyssä merkittäviä vaaranlähteitä rikosvastuun toteuttamisen kannalta

samalla on syytä huolehtia siitä kuten perustuslakivaliokunta lausunnossaan toteaa että salaisten pakkokeinojen käyttöön liittyvän oikeussuojajärjestelmän etenkin tuomioistuimen lupamenettelyn viranomaisen sijaisen valvonnan ja oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan toimivuus varmistetaan sekä säädöstasolla että käytännössä

tässä vaiheessa en osaa kertoa aivan tarkkaan minne päin poliiseja tulee mutta kuitenkin näyttää nyt siltä että pystymme ainakin kaikkein kiperimmät paikat täyttämään ja se on erittäin tärkeä kysymys

lakivaliokunta on saamansa selvityksen perusteella ja asiaa arvioituaan päätynyt sille kannalle ettei se kannata kansalaisaloitteessa ehdotettujen lakiehdotusten hyväksymistä

en ollut paikalla kun ministeri väyrynen toi esille oman kantansa mutta haluan kuitenkin muistuttaa siitä että sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta eivät kilpaile keskenään ne täydentävät toisiaan ja hyvin monilla aloilla tilanne on se että siviilikriisinhallintaa ei voitaisi tehdä ellei sotilaallinen kriisinhallinta olisi läsnä

valiokunta ehdottaa sääntelyn olennaista muut voitot ehdottaa sääntelyn olennaista muuttamista siten että lainvastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämiskielto voi tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa

tämä kokonaisuus on mielestäni erittäin tärkeä

sisäasiainministeriön osalta meillehän kuuluu kotimaan valmiudet ja rekrytointi siihen liittyvä kokonaisuus ja luonnollisesti meidän voimavaramme on sidottu niihin päätöksiin joita ulkoasiainministeriössä tehdään ja on tärkeää että nämä kaksi resurssikokonaisuutta kulkevat käsi kädessä

hallituksen esityksen perusteista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunnan mietinnöstä ilmenevin muutosehdotuksin

muussa tapauksessa tuomioistuin saa hyödyntää myös lainvastaisesti hankittua todistetta jollei hyödyntäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista ottaen huomioon asian laatu todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen vakavuus hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet

vaikka samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen on kansainvälisesti viime vuosina yleistynyt on suomen ohella muitakin länsi euroopan maita joissa samaa sukupuolta olevia pareja varten on voimassa erillinen parisuhdeinstituutio

myös ed

lisäksi valiokunta huomauttaa että avioliittoon rinnastuvien oikeuksien antaminen rekisteröidyn parisuhteen osapuolille on mahdollista toteuttaa myös rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia muuttamalla

olen pitänyt hyvin tärkeänä sitä että rajavartiolaitos on tehnyt tuottavuustavoitteensa tai tuottavuustoimensa siten että ne ovat tapahtuneet hallitusti

samalla se muuttaisi adoptiolainsäädännön soveltamista siten että niin kutsuttu ulkoinen adoptio eli vieraslapsiadoptio olisi mahdollista myös samaa sukupuolta oleville pareille

salassapitosäännöksistä puolestaan seuraa että anonymiteetistä päättänyt tuomari ei saa ilmaista anonymiteettihakemuksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyyttä pääasian tuomarille

lakivaliokunta ehdottaa että sääntelyä muutetaan siten että anonyymistä todistelusta päättänyt tuomari toimii puheenjohtajana rikosasiassa jossa kuullaan asianomaista anonyymiä todistajaa

tämä merkitsi muutosta vanhemmuutta koskevan säätelyn periaatteisiin siitä että vanhemmat ovat vastakkaista sukupuolta ja lapsella on vain yksi äiti ja yksi isä

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että osa lakiehdotuksista hyväksytään muutettuina osa sellaisenaan ja muutama hylätään lähinnä teknisluontoisista syistä

me joudumme kuitenkin kehysten yhteydessä tarkastelemaan tilannetta ja katsomaan miten kehyskaudella tämä kokonaisuus käytännössä sitten muotoutuu

lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että perheen sisäinen adoptio koskee lasta joka jo ennen adoptiota on parisuhteen toisen osapuolen lapsi ja siten rekisteröidyn parin perheenjäsen

jossakin vaiheessa on tarkoitus myös pyytää selvitys tai seurantaraportti poliisiammattikorkeakoululta miten palvelut kehittyvät ja uskon että siltä pohjalta on myös hyvä käydä jatkokeskustelua

kiitos

tällaiseen adoptioon liittyy käytännössä myös lapsen tosiasiallisen elämäntilanteen muuttuminen koska hän tulisi samaa sukupuolta olevan parin perheenjäseneksi vasta adoption kautta

vielä viimeinen kysymys

kangas kysyi palomiesten eläkeiästä

perheen sisäinen adoptio ja samaa sukupuolta olevan parin yhteisadoptio eroavat siten luonteeltaan merkittävästi toisistaan minkä vuoksi yhteisadoptio oikeutta tulee arvioida erityisesti lapsen edun ja oikeuksien kannalta

nykyisestä adoptiolaista johtuu että vain aviopuolisot eli nykyisen oikeustilan mukaan nainen ja mies voivat adoptoida yhdessä ja adoptiolain käsittelyn yhteydessä periaate lapsen sijoittamisesta ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen kirjattiin myös lakiin

valiokunta katsoo että nykyisin voimassa olevat avioliittolain ja adoptiolain säädökset muodostavat yhdessä kokonaisuuden jota ei tule laajentaa ulkoisen adoption osalta koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja

tämä johtuu adoptiolasten vähäisestä määrästä suhteessa adoption hakijoihin sekä siitä että kansainvälisessä adoptiossa lähtömaat eivät lähtökohtaisesti hyväksy lapsen sijoittamista samaa sukupuolta oleville pareille

valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhtä adoptiolasta kohti on viime vuosina ollut noin viisi adoptiota hakevaa perhettä ja adoptioon annettavien lasten määrä on koko ajan vähentynyt ja samalla odotusajat ovat pidentyneet

aloitteen valiokuntakäsittelyssä nousi esiin huoli siitä että samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton hyväksyminen vaikeuttaisi suomalaisten adoption hakijoiden myös heteropa rien mahdollisuuksia kansainvälisiin adoptioihin

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että osa hakijoista saattaa joutua keskeyttämään adoptioprosessin mikäli avioliittolakia muutetaan aloitteessa esitetyllä tavalla

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi

asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa

lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa

aivan lopuksi valiokunta huomauttaa että oikeusministeriöltä sosiaali ja terveysministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä saadun selvityksen perusteella kansalaisaloitteeseen sisältyviä lakiehdotuksia ei ole mahdollista hyväksyä sellaisinaan vaan niitä tulisi vielä lakiteknisesti valmistella jos sukupuolineutraali avioliitto haluttaisiin toteuttaa niiden pohjalta

aloitteessa ehdotettujen muutosten toteuttaminen edellyttäisi täten sellaisten ja mahdollisten muiden vaikutusten huolellista selvittämistä ja arvioimista sekä tarvittavien määrärahojen varaamista kyseiseen tarkoitukseen budjettikäsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

tässä muutamat keskeisimmät kohdat valiokunnan mietinnös

kävi kuitenkin ilmi että emme tässä yhteydessä voineet ottaa kovin laajaa käsittelytapaa tähän mukaan mutta mielestäni keskustelu herätti kuitenkin paljon sellaista ajateltavaa johon jatkossa on kuitenkin syytä puuttua

tässähän kulkee tavallaan rinnakkain ja osittain peräkkäin kolme prosessia eli varsinainen rikosprosessi maastapoistamiseen liittyvä prosessi ja kolmantena vangin siirtoon liittyvä prosessi

mutta tietysti peruskysymys on se että jos käräjäoikeuden tuomio hovioikeuskäsittelyineen kestää kohtuuttoman pitkään niin se väistämättä silloin hidastaa myös vangin siirtoon liittyvää päätöksentekoa

tähän lakivaliokunta tulee myös jatkossa kiinnittämään huomiota

arvoisa herra puhemies

ensiksikin on ollut erittäin hienoa havaita että hyvin monet ovat tätä uudistusta pitkään odottaneet ja lakivaliokunnan työhön ja ministeri henrikssonin huolelliseen valmistelutyöhön on kiinnitetty paljon huomiota ja se on saanut kiitosta

hieman jäin myös pohtimaan sitä että ministeri rajamäen aikana käsittääkseni myös oikeusministeri oli sdpstä johannes koskinen ja edustaja luhtanen

valiokunta lähti kuitenkin siitä että tämä on tietyllä tapaa uudenlaista lainsäädäntöä toki valmistelurikoksia on tälläkin hetkellä mutta selkeä toiminnan laajennus joka tapauksessa

sen takia on tärkeää että olemme tarkkarajaisia ja pyrimme mahdollisimman selkeään lainsäädäntöön jota voidaan sitten tarpeen vaatiessa kokemuksen kartuttua laajentaa jos tähän tarvetta esiintyy

arvoisa herra puhemies

tulin oikein tänne puhujapönttöön koska haluan täältä erikseen julistaa sitä että olen erittäin ilahtunut siitä että ministeri henriksson on tuonut ripeästi tämän erittäin tärkeän ja erittäin pitkään odotetun hallituksen esityksen

pidän sitä kuitenkin ihan mahdollisena jopa tarpeellisena että tämä ja monet muut mahdolliset törkeät tekomuodot tulevat arvioiduiksi sitten myöhemmin kun tästä saadaan selkeitä kokemuksia

tämä oli myös kokoomuksen tavoite tämä oli myös sisäministeriön tavoite poliisin tavoite ja vielä omakin tavoitteeni mutta hyvässä yhteishengessä saatiin hyvä kirjaus joka antoi hyvän selkänojan asiasta vastaavalle ministerille tästä asiasta myös säätää

minusta meidän pitää selkeyttää yksi asia

ei kukaan ole missään vaiheessa edellyttänyt että kansalaiset tekisivät täydellisen kansalaisaloitteen mutta jos valiokunta ryhtyy tekemään mietintöä asiasta joka on laki aloitteen muotoinen valiokunnalla on tähän velvollisuus

nythän käytännössä nämä valmistelurikokset koskevat sellaisia tekoja joissa on kyse välittömästä hengen tai erittäin vakavasta terveyden vaarasta ja törkeä kiristys ei ihan tähän kategoriaan mahdu

arvoisa puhemies

toisaalta on myös erittäin arvokasta että arvioidaan sitä pitäisikö tulevaisuudessa laajentaa lakia koskemaan myös järjestäytyneen rikollisuuden tekemiä rikoksia selvästi erillisenä kokonaisuutenaan ja myös lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

sisäasiainhallinnossa me lähdemme siitä että me pystymme tekemään ja meidän pitää pystyä tekemään se ilman että turvallisuus vaarantuu ja tämä on erittäin keskeinen reunaehto

valiokunnalla on velvollisuus säätää hyvän lainsäädäntötavan mukaisia lakeja tässä talossa ja toivon että me pidämme siitä aina kiinni silloinkin kun sen kertominen julkisuuteen ei ole kovin imartelevaa

ei pelkästään kriminalisointi vaan se että aidosti poliisi pystyy selvittämään ennalta ehkäisemään ja saamaan myös rikollisia kiinni

kaiken kaikkiaan meillä on painopiste ollut selkeästi kaakkoisrajalla kuten myös lentoasemalla ja tämä on aiheuttanut tietysti sitä että tietyiltä alueilta on vähennetty toimintoja

en ole perehtynyt tähän lainsäädäntöön mutta olen kuunnellut tätä keskustelua ja täällä on tullut mielestäni erinomaisia pointteja ja on päivänselvää ainakin minun näkökulmastani että valiokunta on erinomaisesti perehtynyt asiaan ja myös tiedostanut sen että tällaisilla säädöspykälillä pelkällä pykälänikkaroinnilla tähän ei voida saada tyydyttävää lopputulosta

lakivaliokunnassa tulemme tietysti käymään erittäin tarkkaan tätä asiaa lävitse

olemme kuitenkin valmiit seuraamaan tätä tilannetta ja varmistamaan sen kaiken kaikkiaan rajavartiolaitoksen kanssa että sellaisia siirtoja ei tulla tekemään jotka aiheuttavat selkeästi ongelmia lapin turvallisuustilanteelle

valmistelurikoshan sinänsä ei ole kovin hyvin sopinut suomalaiseen järjestelmään ja se on varmaan yksi syy mihin oikeastaan edustaja zyskowicz tuossa omassa historiaa pitkällekin läpikäyneessä puheenvuorossaan totesi

me olemme säätäneet aikanaan lain jossa voidaan tehdä sekä lakialoitemuotoisia että toimenpidealoitemuotoisia lakeja mikä aiheuttaa tietyllä tavalla sen että niitä ei ole kovin helppoa viedä meidän prosessissamme

se ei varmasti kuulu tähän esitykseen mutta on työn alla tällä hetkellä valiokunnassa eli saamme toivottavasti siitä ihan hyviä tuomisia sitten tänne eduskunnan täysistuntosaliin

olen edustaja kiurun kanssa tismalleen samaa mieltä siitä että järkevämpi ratkaisu olisi toimenpidealoitemuoto ja sen mukaan eduskunnan tahtotila asiaan